tiedusteli poimiis kannata tehdä

teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen

arvoisa puhemies

selonteon mukaan suomen kehityspolitiikka pohjautuu edelleen suomen perusarvoihin ja periaatteisiin ja kantavana päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen sekä ihmisoikeuksien toteutuminen

ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisenä että selonteossa ajattelu on siirtynyt avunantamisen näkökulmasta enemmän kohti yhteisvastuuta valtioiden tasa arvoisuutta ja yhteistyötä

globaalin kehityksen trendit kuten ilmastonmuutos väestönkasvu pakolaisuus ja lisääntynyt muuttoliike ovat ilmiöitä jotka koskettavat niin kehitysapua antavia kuin sen vastaanottajia ja kestävien ratkaisujen löytyminen niihin edellyttää kaikkien toimijoiden mukanaoloa ja panosta

käsittelyssä on euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan viime vuoden toimintakertomuksen keskustelu

selonteon pyrkimys tehostaa kehityspoliittista toimintaa ja vaikuttavuutta keskittämällä toiminta valittujen painopisteiden ja kohdemaiden sekä järjestöjen ympärille on lähtökohdiltaan oikeansuuntaista

uutta valtuuskuntaahan ei ole vielä nimetty emmekä tiedä keitä siihen kuuluu eipä täällä taida kovin moni muukaan tietää mitä tässä talossa nyt vaikkapa tällä viikolla tai ensi viikolla tasan tarkkaan muutenkaan tapahtuu

tässä yksimielisessä mietinnössään ulkoasiainvaliokunta näkee myönteisenä sen että suomen kehityspoliittinen ohjelma on nyt ensimmäistä kertaa valtioneuvoston selonteko

arvoisa puhemies

valitettavasti kehitysyhteistyömäärärahojen huomattavan suuret vähennykset vaikeuttavat kaikilla lohkoilla aktiivisen kehityspolitiikan tavoitteiden saavuttamista

on kuitenkin todettava että kahdenkymmenen vuoden ponnistelun tuloksena romanien asema ei ole oleellisesti parantunut euroopassa ja romanien kokema syrjintä on jopa lisääntynyt äärimielisten asenteiden tiukentuessa

asia on todettu myös hallitusohjelmassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin ikään tuo ehdotus kuulostaa hyvältä ja järkevältä ja meillä suomessakin on edelleen tekemistä asiakirjojen julkisuuden suhteen ja parantamisen varaa

muutoinkin kannustaisin hallitusta kiirehtimään niitten sopimusten ratifiointia mitä euroopan neuvoston puitteissa on tehty

ihmiset eivät voi skandinaviassakaan sulkea silmiään tämän kansanosan kohtalolta

lisääntymis ja seksuaaliterveydenhuolto nuorisotyöttömyys ja siihen puuttuminen erityisesti koulutuksen keinoin kehitysmaiden veropohjan ja veronkantokyvyn kehittäminen sekä metsätalouden hankkeet

romanien koulutusta ja työllisyyttä edistävät projektit ovat tärkeimpiä keinoja romanien tilanteen kohentamiseksi

ne ovat myös keskeisessä roolissa pysyvien kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi kohdemaissa ja siksi niihin on luontevaa ja myöskin tarpeellista panostaa

myös naisten ja miesten välinen tasa arvo lasten ja nuorten oikeudet vähemmistökielten asema ja talouskriisin vaikutukset yhteiskuntaan olivat esillä yleiskokouksessa

ottaen huomioon käynnissä olevan pakolaiskriisin mittasuhteet on pakolaisuuden ja muuttoliikkeen huomioiminen selonteossa valitulla tavalla ulkoasiainvaliokunnan mielestä perusteltua

tässä työssä rauhanvälitys ja konfliktien ehkäisy ovat sellaista toimintaa jossa ulkoasiainvaliokunta näkee suomella ja suomalaisilla kansalaisjärjestöillä olevan erityisiä toimintamahdollisuuksia

yleiskokouksen mielestä jäsenmaiden tulisi hyödyntää edistyksellisimpiä tasa arvonormeja liittyen naisiin kohdistuvan väkivallan ihmiskaupan ja seksististen stereotypioiden kitkemiseen sekä naisten politiikkaan osallistumisen edistämiseen

arvoisa puhemies

lopuksi vielä

ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään euroopan neuvoston perustehtävän merkitystä tässä nykyisessä tilanteessa jossa yhteiskunnallinen kehitys ja ongelmat haastavat oikeusvaltioperiaatetta sanavapautta ja muita perusarvoja myös vakiintuneissa demokratioissa

kiitän valiokuntaa hyvästä yhteistyöstä mietinnön valmistelussa ja kaikkia muitakin jotka ovat tämän selonteon valmisteluun tavalla tai toisella osaa ottaneet

arvoisa puhemies

kansainvälinen oikeus ja sääntöperustainen kansainvälinen järjestelmä ovat hyvinvoinnin turvallisuuden ja vakaan kehityksen edellytyksiä

naisia ei kuitenkaan tulisi nähdä vain uhreina vaan myös aktiivisina toimijoina niin rauhanneuvotteluissa kuin yhteiskuntien jälleenrakentamisessa konfliktien jälkeen

haluan tässä kohtaa nostaa esille sen että naiset olivat poikkeuksellisen näkyvästi esillä pohjois afrikan ja lähi idän menneiden kuukausien poliittisissa myrskyissä etenkin egyptissä

monille naisille aukesi uusi maailma mielenosoitusten myötä

huolestuttavaa on myös se miten euroopan neuvoston yleiskokoukselle annetuissa raporteissa on jouduttu kiinnittämään huomiota useiden jäsenvaltioiden toistuviin ihmisoikeusloukkauksiin

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen että euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva niin sanottu istanbulin sopimus tuli suomessa voimaan viime vuoden elokuun alussa

arvoisa puhemies

vuoden alussa valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja sinikka hurskainen valittiin yleiskokouksen varapresidentiksi kahden vuoden toimikaudelle ja hän toimi myös valko venäjän tilapäiskomitean puheenjohtajana

maatalouden lisäksi myös kuljetusalalla hyvin tiedetään se mitä liika sääntely aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia

sopimus sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan

meillähän siellä on valtuuskunta paitsi edistämässä eurooppalaisia ihmisoikeuksia demokratiaa ja oikeusvaltiota myös totta kai pitämässä esillä meille suomelle tärkeitä asioita

arvoisa puhemies

otan esimerkiksi asuntojen energiatodistukset

pidän kyllä perusteltuna että tuo kyproksen paketti tuodaan tänne istuntosalin käsittelyyn

uskon että hallituksella on ihan hyvä tahto viedä asioita paremmalle tolalle mutta jotenkin ei vielä tässä aivan voi vakuuttua siitä tehdäänkö nyt varmasti kaikki mahdollinen jotta tämmöisiä tragedioita ei enää nähtäisi

oma raporttini itämeren alueen sosioekonomisesta potentiaalista käsiteltiin lokakuussa edustaja kimmo sasin raportit bosnia ja hertsegovinasta ja oikeusjärjestelmän korruptiosta tammikuussa edustaja krista kiurun raportti kesäkuussa ja edustaja jaakko laakson raportti albaniasta tammikuussa

ne perustuvat kyllä yhteiseen eu direktiiviin eli jonkinlainen yhteinen energiatodistus suomeenkin täytyy sitten lailla säätää mutta on kyllä säädetty malli joka on byrokraattinen monimutkainen kallis teoreettinen ja epätarkka vielä kaiken päälle

kysymys on uudesta tukivaltiosta uudesta tukipaketista ja on olemassa voimakkaita rahanpesu epäilyjä

voi todeta että hivenen jo viime vuonna näkyi myös euroopan neuvoston toiminnassa tuo naapurimme venäjän ehkä aikaisempaa ärhäkämpi maanmiespolitiikka ja he myös tällä foorumilla ottivat esiin useampia asioita venäläisten kohtelusta euroopan neuvoston eri jäsenmaissa

ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja kiinnittää huomiota siihen että yleiskokouksen tasa arvokomiteassa on valmisteilla raportti sisältäen suosituksia jotka voivat edesauttaa sopimuksen toimeenpanoa suomessa

mutta arvoisa puhemies pidättekö kyproksen pelastamista ylipäätään välttämättömänä

samoin puutetta on kouluterveydenhuollossa ja koulukuraattoripalveluissa

miten voi olla niin että ruotsissa sitä saa polttaa energiakäyttöön mutta suomalaisen hevosen lanta ei käy energiaksi ja perustuu kai samaan direktiiviin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

varmaan on niin että perustulo ei ole mikään suuri kurpitsa mutta on se silti kokeilemisen arvoinen

arvoisa puhemies

eikö käy niin että syntyy ajatus että pankit pelastetaan kaikkialla euroopassa joka tapauksessa jos jossakin ei laiteta sijoittajia vastuuseen

valko venäjä on kosovon lisäksi ainoa euroopan neuvoston alueella oleva maa joka ei ole euroopan neuvoston jäsen ja jossa kuolemantuomio on vielä voimassa

mitä hallitus aikoo tehdä sille että eu direktiivejä ei tulkittaisi suomessa hankalimman mukaan

tekin kuvailitte sitä mitä tässä olisi ehkä syytä tehdä mutta arvoisa puhemies minä kysyn nyt

ukrainan kriisin eteneminenhän on näkynyt yhä voimakkaammin myöskin tuolla kyseisellä foorumilla lopulta sillä tavalla että venäjän toimintaa on äänestysten jälkeen euroopan neuvostossa rajoitettu ja tuo tilanne on tälläkin hetkellä päällä

kannatan edustaja pirttilahden ehdotusta

mitä hallitus aikoo tehdä jotta mielenterveyspalvelut saadaan pian nykyistä paremmalle tasolle

onko niin että yhtenäistetään sosiaaliturvan alimpia tasoja ja perustulo on siinä vai onko negatiivinen tulovero se malli vai onko joku muu malli sitten parempi

etyjin ja kaiken muunkin eurooppalaisen yhteistyön kannalta olisi tietysti äärimmäisen tärkeätä että pikkuhiljaa päästäisiin parempaan suuntaan ja rauha ja normaalitilanne voisi palautua

ja myös se kokeilutapa on tietääkseni vielä auki onko se alueellinen kokeilu vai johonkin ikäluokkaan liittyvä kokeilu vai mikä malli se on vielä haussa

viimevuotisten presidentinvaalien jälkeen valko venäjällä pidätettiin ihmisoikeusaktivisteja ja journalisteja ja presidentti lukasenkan vastustajia pahoinpideltiin

meillä kuitenkin on perusteita mitkä puoltavat kokeilua kuten se että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on hyvin monimutkainen se ei ole kenenkään hallinnassa ja siinä on myös elementtejä mitkä eivät ole kannustavia

arvoisa puhemies

on tärkeää muistaa myöskin omaishoitajien asema ja toivottavasti hallitus voi parantaa omaishoitajien asemaa esimerkiksi siirtämällä omaishoidon tuen maksatuksen kelaan mikä parantaisi monen omaishoitajan asemaa

kymmenen jäsenmaata albania armenia azerbaidzhan bosnia ja hertsegovina georgia moldova montenegro serbia ukraina ja venäjä on edelleen monitorointikomitean listalla ja näistä maista raportoidaan säännöllisin väliajoin

arvoisa puhemies

mutta kun näyttää siltä että heti naapuri ruotsi jää pois siitä niin on siinä melkoisia riskejä kotimaiselle näkymälle joten parempi että siihen ei ainakaan alkuvaiheessa lähdetä mukaan näissä olosuhteissa

arvoisa puhemies

minä luulen että tämän hyväksymisen seuraukset havaitaan vasta tuossa uudenvuoden tienoilla kun myytävien ilotulitteitten määrä tulee laskemaan aika oleellisesti näitten uusien säännösten myötä

mutta arvoisa puhemies kun tässä kyproksesta puhutaan ja kun seuraa kansainvälistä lehdistöä ja pitää silmät ja korvat auki niin merkit ovat sellaisia että kypros on hyvin pian kolkuttelemassa lainahanojen ovia ja jonkinnäköinen pelastuspaketti on tarpeellista rakentaa myöskin kyprokselle

suurimpia puutteita näissä maissa löytyy muun muassa riippumattoman oikeusjärjestelmän toimivuudessa vaalilainsäädännössä ja toimituksissa sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamisessa

se on tietysti sikäli perusteltua että ennakkotarkastus jatkossa on entistä tarkempi ja näin ollen heikkolaatuisia ilotulitteita ei pitäisi markkinoille päästä

itse tästä esityksestä yhdyn siihen mitä edustaja pekkarinen sanoi tässä aikaisemmin mutta itseäni kiinnostaisi kuulla kun kyproksesta puhutaan onko hallituksella joku suhtautuminen olemassa siihen lähdetäänkö seuraavaksi kyproksen pelastamistalkoisiin onko edessä vakuusneuvottelut kyproksen kanssa ja miten tämän asian kanssa on tarkoitus edetä

turvallisuushan tässä on tietysti perusteena joskin täytyy kyllä sanoa sekin että enimmäkseen ongelmia näistä ilotulitteista on uusinavuosina tapahtunut ei niinkään itse ilotulitteitten takia vaan sen takia että niitä on käytetty ohjeitten vastaisesti